ja sataviisikymmentä eli kaksikymmentäviisi poissa kaksikymmentäneljä eduskuntaan växt hietikot pitkin linjaa edustaa kuusisto

arvoisa puhemies

tässä hyvin monipuolisessa ja laajassa keskustelussa on aivan liian vähälle huomiolle jäänyt eduskunnan budjettivalta

eräät puhujat ovat jopa käyttäneet ilmaisua että hallitus on nyt päättänyt liikenneinvestoinneista ja perustienpidosta kuinka paljon määrärahoja käytetään näihin

miltä lintuja edusti kuusisto kolmekymmentäkaksi jani t

näin ollen myöskin parlamentaarinen ohjaus tulisi meidän liikennepolitiikkaamme entistä enemmän mukaan

tämän budjettivallan käyttöhän on ollut promillen luokkaa kaiken kaikkiaan aina vuotuisissa eduskunnan talousarvioratkaisuissa

noin promille siitä kokonaisloppusummasta on ollut eduskunnan päätettävissä

tässä olisi nyt muutoksen paikka ja mahdollisuus meille kansanedustajille

nasta neljäkymmentäseitsemän kaksikymmentäkolme poissa kaksikymmentäyhdeksän eduskunta hyväksyi tällekin on vilpitön ja aidosti vistbacka neljäkymmentä n

ja sataneljäkymmentäyhdeksän kaksikymmentäkolme pois kaksikymmentäseitsemän eduskunta eivät

mietintö linjaa edusti

ja sataviisikymmentä eli yhdeksäntoista poissa kolmekymmentä eduskunta ovat jokinen linjaa edusti kuopan yli

joista viisitoista eli viisikymmentäseitsemän poissa kaksikymmentäseitsemän eduskunta

le vitituja edustaja rajamäki

siinä esitellään pääluokan kolmekymmentäkuusi yleiskeskustelua valtiontalouden velkaa vähätellään

tämä kirjainyhdistelmä mdpv eli synteettinen aine jolla on keskushermostoa stimuloiva vaikutus tuli tunnetuksi vasta nyt keväällä

se että me käsittelemme tätä lakiehdotusta ja sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöä nyt tänä iltana täällä osoittaa että hallitus on reagoinut nopeasti mutta myöskin se erityisesti osoittaa sen että eduskunta pystyy hyvinkin nopeasti säätämään lain kun on kiire

meillä on sellainen hallitus vielä suomi on ideoita joita lähes täsmälleen lähes päivälleen neljä vuotta sitten budjetin

vielä tässä vaiheessa vielä ville venell elinkeinorakenteeltaan moniin muihin maihin verrattuna yksipuolinen ja hauras ja siten tilanteemme edellyttää että velan sijasta kasvatamme puskureita

päivänä kesäkuuta lähettänyt sosiaali ja terveysvaliokuntaan käsiteltäväksi hallituksen esityksen

näin odotan että hallitus tulee budjeteissaan jatkossa kiinnittämään vakavaa huomiota tähän asiaan eikä vähättelemään sitä ja ennen kaikkea laatimaan sellaisen ohjelman ja aikataulun jolla velkaa maksetaan ja taloutemme tila kaikissa olosuhteissa varmistetaan

elikkä toissapäivänä eduskunta on käynyt lähetekeskustelun ja tänään saamme sitten jo ensimmäisessä käsittelyssä ottaa kantaa valiokunnan mietintöön

ennen juhannusta tämä vielä tulee täällä eduskunnassa hyväksytyksi ja laki tulee voimaan varmasti mahdollisimman pian todennäköisesti jo heinäkuussa

puhetta kuunnellessani mietin jo tuolloin ja uskon että monet meistä jotka olivat tuota puhetta kuuntelemassa miettivät olisiko joku voinut vielä enemmän oikeassa olla

tämä on erittäin tervetullut laki

arvoisa puhemies

tämä aihe on de

ey mdpv huumausaine on tuhonnut monen monen nuoren elämän

vaikka julkinen velka on kansainvälisesti verrattuna melko alhainen velan kasvuvauhti huolestuttaa toteaa valiokunta ja ottaa aivan oikein kantaa valtionvelan korkomenoihin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pitää tulla tänne kiittämään kansanedustaja hannu hoskosen erinomaista puheenvuoroa

vaikka korkomenot nyt tuntuvat maltillisilta jos korkotaso tästä nousee on odotettavissa mittava korkomenojen kasvu ja kaikki velkojen korkomenoihin käytetty raha on pois muualta

eduskunta on vuosi vuodelta ilmaissut huolensa nimenomaan poliisin määrärahatason riittämättömyydestä

hän tulee ihan toiselta puolelta suomea ilomantsista kun tämä vakka suomen alue on todellakin suomen länttä

näin ollen tällä kertaa eduskunta ei ole katsonut aiheelliseksi lisätä poliisin määrärahoja lainkaan

juurikkala tuossa peräänkuulutti mitä konkreettista on esitetty vakka suomen alueen pois jättämiseksi tästä kansallispuistosta

tätä hanketta tukee myös valtiovarainministeriön viime viikolla julkaistu raportti joka kertoo myös epäilijöille faktana sen mikä toisilla meistä on jo aiemmin ollut tiedossa että julkisen talouden menojen leikkaaminen ja verojen maltillinen korottaminenkaan eivät riitä pysäyttämään maamme nykyistä velkaantumiskierrettä

hain tuolta valiokunnan huoneesta valiokunnan kuulemisissa tulleet asiantuntijalausunnot

mittavien säästötavoitteitten saavuttamiseksi pystytettiin kolmas perättäinen poliisihallintoa koskeva hallintouudistus

siksi tulevalla vaalikaudella vaaditaan nykyistä enemmän rohkeutta ja ryhtiä taloudenpitoon

yhdyn siihen kaikkeen mitä kansanedustaja hoskonen äsken totesi nimenomaan virkamiesten käyttäytymisestä kun he valiokunnassa olivat kuultavina

valtiovarainvaliokunta pitää välttämättömänä että uudistuksessa varmistetaan vähintään nykyisin voimavaroin myös raskaan liikenteen valvonnan erityisosaaminen ja siihen liittyvän koulutuksen säilyminen

hoskonen totesi ympäristöministeriön virkamies ja metsähallituksen virkamies käyttäytyivät todella töykeästi ja ihan kerta kaikkiaan virkamiehelle sopimattomalla tavalla siellä valiokunnan kokouksessa

erään toisen ministeriön virkamies totesi tämän kuulemisen jälkeen että koko tämä selkämeren kansallispuiston valmistelu on ollut sen kaltaista että minkään muun lakiesityksen valmistelussa ei ole vastaavaa jouduttu kokemaan

se on ollut niin ylimielistä ja niin vähän muitten mielipiteitä ja kantoja huomioon ottavaa

tämä oli siis asian valmistelussa mukana olevien näkemys

minulla on tässä päällimmäisenä uudenkaupungin kaupunginhallituksen lausunto jossa on näitä ed

juurikkalan peräänkuuluttamia konkreettisia asioita todella paljon

kun rakenteita on rukattu kaiken aikaa on tehty kihlakuntauudistuksia ja pelastuslaitosuudistusta hätäkeskuslaitos on moneen kertaan uudistettu ja sitä ollaan taas uudistamassa tämä hätäkeskusten keskittäminen suuriksi yksiköiksi on minusta ollut virhe

tässä uudenkaupungin kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan että vakka suomen saaristoalueen suojelu on jo nyt varmistettu yksityisillä luonnonsuojelualueilla natura verkostolla ja muilla suojeluohjelmilla

kansallispuiston aluerajaus on kokonaan natura alueen sisällä

nyt käynnissä oleva jälleen uusi uudistus on puolivälissä ja uudistus keskittää alueellisia hätäkeskuksia entisestään nyt kuuteen suureen yksikköön

mitä tulee sitten itämeren suojeluun ylipäätään täällä on perusteltu kansallispuiston perustamista myöskin itämeren suojelunäkökohdilla siellä kansallispuistoalueella on erittäin surullinen kokemus

nimittäin perustettiin saaristomeren kansallispuisto sinne saaristomerelle ja sen jälkeen kun tämä kansallispuisto perustettiin ei meren tila ainakaan saaristomeren kansallispuistoalueella ole yhtään parantunut

erityisesti haluan korostaa tätä ikääntyneemmät poliisit ja palomiehet olisivat olleet arvokas paikallistuntemuksen omaava resurssi

poliisilla oli vanhassa järjestelmässä keskeinen rooli hälytystehtävien vastaanottamisessa ja niitten ohjaamisessa poliisille pelastuslaitokselle ja terveydenhuoltohenkilöstölle jolloin myöskin koulutettujen poliisimiesten osaaminen oli hyödynnettävissä ja olisi tällä vanhalla järjestelmällä voinut olla nykyistä paremmin hyödynnettävissä

päivänä elokuuta viime vuonna vieraillessaan uudessakaupungissa totesi

hän totesi että tämän kansallispuistolain valmistelu ei ole tapahtunut demokratian ja kansanvallan toimintaperiaatteitten mukaisesti

näin todellakin totesi eduskuntaryhmän puheenjohtaja timo kalli

tämänkin keskustelun jälkeen olen edelleen sitä mieltä kuten olen ollut ennen tätäkin keskustelua että näillä hajajätevesipäästöillä ei ole juuri suurtakaan merkitystä meidän vesistöjen tilalle

oinoselle tästä ansiokkaasta lakialoitteesta ja äskeinen hänen lyhyt esittelypuheenvuoronsa vielä todisti että hän tuntee tämän asian ja tämän ongelmakentän vaikka hän kertoikin että tämä lakialoite on lähtenyt alkuun erään oliko se petäjävedeltä yrittäjän aloitteesta

vesistökuormitusta on tietysti vähennettävä siellä missä kiinteistöt sijaitsevat aivan lähellä vesistöjä

jos kiinteistö sijaitsee lähellä järveä tai jokea tai merta niin siellä tietenkin on vähennettävä tai estettävä etteivät nämä vähäisetkään päästöt joudu sinne vesistöön

asia on juuri näin että kiinteistövero määräytyy riippumatta siitä onko kiinteistö rakennettu sen omistajan omilla rahoilla vai velkarahalla

mutta kaiken kaikkiaan tästä välikysymyskeskustelusta voi vaan tehdä sen johtopäätöksen että tämän keskustelun pohjalta kun on kuunnellut eri puolueitten niin hallituspuolueitten kuin oppositiopuolueitten kansanedustajien mielipiteitä täytyy todeta että ei hallituksella ole tulevassa välikysymysäänestyksessä minkäänlaisia selviämisen mahdollisuuksia

oinonen esittää että velka voitaisiin vähentää ja jäljelle jäävästä osuudesta vain maksettaisiin kiinteistövero

nyt kun kiinteistöveroja kunnissa on jo korotettu ja tullaan korottamaan niin on entistä tärkeämpi saada tällainen laki voimaan

ja onneksi tässä salissa vaikka onkin myöhäinen ajankohta on läsnä vielä valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäseniä

tuulivoiman tuottama teho on myös pientä suhteessa puun tuottamaan energiamäärään

en ole kuullut koko tämän asian käsittelyn kuluessa tämän hankkeen puolustajilta kansallispuistohankkeen puolustajilta ainuttakaan konkreettista asiaa miksi kansallispuisto pitäisi perustaa

herra puhemies

tukien epäsuhtainen painotus vääristää tuotantoa ja markkinoita ja samalla asettaa alan toimijoita hyvin epätasa arvoiseen asemaan

se puuttuu kokonaan

tuulivoiman rakentamisessa pienyrittäjät jäävät täysin suurten energiayhtiöitten jalkoihin

lapintielle toteaisin että kyllä minusta meidän tässä talossa eduskunnassa pitäisi kunnioittaa demokratiaa ja se tarkoittaa sitä että myöskin paikallisdemokratiaa pitää kunnioittaa

eli ne kunnanvaltuustot jotka ovat yksimielisesti päättäneet tästä asiasta maakuntahallinto on yksimielisesti päättänyt kaikki ovat kansallispuiston perustamista vastaan

tuulivoiman kallis syöttötariffi syö myös mahdollisuuksia kehittää kaikkea muuta bioenergiaa

herra puhemies

koko tämä kiinteistöverojärjestelmä on varsin epäoikeudenmukainen nimenomaan maaseudulla

jo hallitusohjelma on tässä kohdin jäänyt puutteelliseksi sillä siinä ei merkittävällä tavalla lisätä pienyritysten kehittymismahdollisuuksia

aiemmin taajamissa kiinteistön omistajat maksoivat katumaksua nimenomaan siitä katujen hoidosta ja ylläpidosta

erityisesti heikon talouskasvun takia pienyrityksillä on nyt todella heikot mahdollisuudet menestyä

ja tämä tuli korvaamaan sen sitten ja samalla tämä ulotettiin koskemaan kaikkia kiinteistöjä ihan koko maassa myöskin haja asutusalueella

haja asutusalueella kiinteistöjä omistavat niin asuntojen omistajat kuin yrittäjät ja maatilayrittäjät

suomi ei tule säilyttämään nykyistä hyvinvoinnin tasoa paikkaamaan kasvavaa kestävyysvajetta kääntämään kauppatasetta jälleen ylijäämäiseksi ja kohentamaan valtiontaloutta ilman yrityksiä joissa kasvu tapahtuu

he eivät oikeastaan saa minkäänlaista vastiketta tälle verolle toisin kuin taajamissa asuvat

suomessa suurin osa yrityksistä on pienyrityksiä ja niiden mahdollisuudet selvitä suhdannevaihteluista ovat rahoituksen loputtua hyvin heikot

taajamissa asuvat kiinteistönomistajat saavat esimerkiksi katujen hoidon ja ylläpidon kaikkine talviaurauksineen valaistuksineen tätä kiinteistöveron maksua vastaan

arvoisa herra puhemies

pääministeri mari kiviniemi on onnistunut tähän saakka pääministerinä erittäin hyvin ja varmasti tämänpäiväisen esityksen perusteella voidaan tehdä jo aika pitkälle meneviä johtopäätöksiä että hän tuleekin pärjäämään tässä tehtävässään hyvin

tämä on kyllä lyhyt ja ytimekäs mutta on tässä kuitenkin kymmenen kohtaa ja jäin kaipaamaan kovasti että olisi edes yhdellä rivillä tai yhdellä sanalla mainittu maaseutu maa ja metsätalous

kun tässä salissa ainakin äskettäin vielä oli ja nyt on tulossa keskustapuolueen ylintä johtoa ja on vieläpä paikalla edellinen maa ja metsätalousministeri niin kysyisin miksiköhän tässä hallitusohjelmassa ei ole millään tavalla mainittu maaseutua ei maataloutta

tutkimukset osoittavat kiistattomasti että erityisesti nuorilla kuljettajilla on muita suurempi onnettomuusriski jo alhaisilla veren alkoholipitoisuuksilla

eikö ole ollut päivittämisen tarvetta matti vanhasen toisen hallituksen ohjelmaan tältä osin

useissa euroopan maissa promillerajat ovat suomea alhaisempia

herra puhemies

arvoisa puhemies

todellakin tässä pääministeri kiviniemen hallituksen ohjelmassa viitataan matti vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelmaan ja tältä osin tietysti maatalouden osalta ne kunnianhimoiset tavoitteet joita on asetettu ovat edelleen voimassa

kuljettajat tekevät virhearvioita kun laskevat kuinka paljon alkoholia he voivat nauttia ja sen jälkeen vielä ajaa autolla